no nämähän ovat julkisia tietoja millä perusteella myönnetään näitä etuja

arvoisa puhemies

erkki virtaselle voisi sanoa että kyllä hallitus tästä selviää koska periaatteessa me kaikki olemme tässä talossa niin hallitus kuin kansanedustajat puolueesta riippumatta samaa mieltä

eihän tässä nyt kysytä paljonko on sille ja sille maahanmuuttajalle maksettu vaan millä perusteella niitä on myönnetty ja mitkä ovat ne perusteet että saa

ydinenergiaa ei tarvitse tukea senttiäkään veronmaksajien rahoilla

minulla on muutakin asiaa mutta tulen puhujapönttöön sitten kun on aika

suomeen saa tulla töihin ulkomailta mutta sekä yritysten että työntekijöiden on noudatettava suomalaisia lakeja ja työehtoja

lait ovat meillä hyvät järjestelmät ovat hyvät mutta jos väärinkäytöksiä on niin sitten nämä järjestelmät vuotavat ja se vuoto tietenkin täytyy tukkia

ja se vaara on se että suomelta vaaditaan tukikohtia jotta venäjä voi pitää huolta siitä omasta kaasuputkestaan

arvoisa puhemies

järkivihreä politiikka takaa sähkön omavaraisuuden kohtuullisen sähkölaskun kuluttajille vähentää päästöjä mahdollistaa kulutuksen kasvun ja antaa suomalaisille työtä ja toimeentuloa

no siinäkään nyt ei hallitusta juuri kovin kamalasti voi moittia sen takia että tällä hetkellä työttömyys on vähentynyt joka puolella suomea

yhtye kiitoksia

kuului tuhota

myös nuorisotyöttömyys on laskenut ennakoitua nopeammin elikkä kaikki ne keinot mitä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi on suunniteltu ja pantu toimeen ovat tuoneet hyvää tulosta

kyllä georgian sota osoitti että meidän lähialueella on turvallisuusvaje ja olisi jo aikoja sitten pitänyt tehdä jotakin

akaan penttilä sanoi joko poliittiset päättäjät eivät ole ymmärtäneet tai eivät sitten ole halunneet tehdä niitä ratkaisuja mitä tulisi tehdä

tähän keskusteluun sinänsä nato keskusteluun on tullut uusi elementti jonka puhemies sauli niinistö toi muutama päivä sitten helsingin sanomien haastattelussa

sattumalta vai sanoisiko onneksi selasin viime pyhänä kun selasin muutakin aineistoa osmo soininvaaran uutta kirjaa joka käsittelee sata komiteaa ja sitä miksi asioista päättäminen sata komiteassa ja ylipäätänsä sosiaaliturvan remontoinnissa on suomessa niin vaikeaa

siinähän ideana oli se että suomi liittyy vaivihkaa natoon elikkä jos euroopan unioni kaikkinensa liittyisi naton jäseneksi niin silloinhan suomi olisi naton jäsen eikä mitään muuta tarvittaisi

ja tää on tää on musta musta se että tämän idean tämän sinänsä hyvän idean huono puoli on se että se ei taida onnistua justiin siksi että enemmistö eu jäsenmaista on tällä hetkellä naton jäseniä

jostain syystä on systeemiin tuotu sellaisia pullonkauloja jotka päinvastoin estävät työn tekemisen tässä yhteiskunnassa nimenomaan heikoimpien perusturvalla olevien ihmisten työn tekemisen

toinen asia

suomen kannalta tärkeä asia minun mielestäni on se että meidän pitäisi kyllä tiivistää pohjoismaista turvallisuus ja puolustusyhteistyötä ja tämä asia on minusta menossa periaatteessa ihan hyvään suuntaan

meillä on osa työvoimasta hinnoiteltu ulos elikkä se tarkoittaa sitä että verotus ja tulonsiirrot eivät suosi sitä että ihmiset voivat saada tulonsiirtoja ja palkkaa yhtä aikaa

mutta siinäkin voitaisiin mennä sillä tavalla niin pitkälle että voitaisiin ryhtyä ajattelemaan että perustettaisiin nykyajan nordek pohjoismaiden unioni ikään kuin euroopan unionin sisään

jos esimerkiksi pitkäaikaistyötön menee töihin hän saa niin vähän palkkaa että hänen ei kannata mennä töihin kahdeksasta neljään ja luopua siitä vähäisestä perusturvasta minkä hän saa

silloin oltaisiin niin kuin vahvemmalla pohjalla siitä että varmasti edes pohjoismaat jos tarvittaisiin tämmöisiä turvallisuusjärjestelyjä ja turvaa ainakin tämän pohjoismaiden unionin jäsenet nykyajan nordekin jäsenet tulisivat meidän turvaksemme

opintotuen saa mutta sen päälle saa myös tienata jonkin verran ja näinhän pitäisi olla kaikessa perusturvassa

näin pitäisi olla työttömyysturvassa nimenomaan niitten työttömyysturvassa jotka ovat perusturvalla

suomen puolustus ja turvallisuuspolitiikan yksi tärkeimpiä munauksia pahimpia munauksia on ollut se että me luovuimme jalkaväkimiinoista

sitä ei olisi saanut tehdä

nyt meillä on kalliit rypälepommit tulossa tilalle jaen mikä oli tässä suhteessa emmekä pysty liittymään oslon sopimukseen

voi kysyä sitä miksi tähän on ajauduttu miksi työmarkkinatukeen eli työttömän perusturvaan ei saada kunnon korotusta

kysymys on siitä että sak ammattiliitot vasemmisto eivät hyväksy sitä että tämä kytkös purettaisiin

jos halutaan korottaa työmarkkinatukea niin samalla korotetaan myös ansiosidonnaista turvaa elikkä se perusturva sielläkin nousee ja sitä valtiontalous ei tällä hetkellä kestä

tämä järjestelmän muutos mitä soininvaara kirjassaan esittää on niin hyvä ja niin laaja että minä kyllä kannattaisin sitä

voi sanoa että kyllä se vielä tässäkin iässä ehkä on hyvä tunnustaa milloin on ollut väärässä ja miten voi korjata asiat

sata komiteahan tätä yritti kyseessä kakku mikkiä epäonnistui

elikkä tämä työ

siinä sata komitea epäonnistui surkeasti

sieltä tuli kyllä paljon hyviä esityksiä hyviä parannuksia kuten takuueläke mutta siinä oleellisemmassa eli työn tekemisessä kannattavaksi sata komitea epäonnistui

arvoisa puhemies

jos tällä hallituksen energia ja ilmastopoliittisella strategialla on jokin hyvä päämäärä niin se todellakin on suomen sähköomavaraisuuden takaaminen ja tämä on minusta ensiarvoisen tärkeää

heidi hautala antoi ed

anneli kiljusen puheenvuoro ehkä kertoi osaltaan miksi paras hankkeessa on edetty niin hitaasti kuin on edetty

hautala ei ollut paikalla ensimmäisessä käsittelyssä kun käsiteltiin tietoturvaa

sen tavoitteenahan on luoda vahvemmat kuntarakenteet tehostaa palvelutoimintaa vahvistaa kuntien rahoituspohjaa sekä selkeyttää valtion ja kuntien tehtävänjakoa

me emme voi enää olla riippuvaisia siitä että huoltovarmuutemme ei ole riittävä jos kriisi sattuu

saarinen jonka kanssa olin samaa mieltä ensimmäistä kertaa kyseli ollaanko tässä nyt menossa hieman yksityisyyden suojan kanssa ylimittaisiin sfääreihin ja pitäisikö tässä suhteessa ajattelutapaa muuttaa

arvoisa puhemies

tähän mennessä valitettavasti paras hankkeessa on keskitytty enemmän lähinnä hallinnollisten rakenteiden kehittämiseen

tämä on yksi tämän strategian tärkeimpiä asioita

aivan aluksi haluan ilmoittaa että äänestän näitten ydinvoimaloitten puolesta

se nyt ei tietenkään mikään uutinen ole ja lähinnä sen takia että on kaksi syytä joiden takia me tarvitsemme vähintään kaksi mielellään olisi tarvittu kolmekin ydinvoimalaa

samalla tässä ensimmäisessä käsittelyssä keskusteltiin sitä että sananvapauden ja yksityisyyden suojan suhdetta pitäisi alkaa ihan perusteellisesti tutkia koska nyt on tullut ilmi semmoisia törkeitä sananvapausloukkauksia yksityisyyden suojan nimissä että niitä ei nyt yksinkertaisesti euroopan ihmisoikeustuomioistuin ed

valitettavasti kun kunnat ovat yhtyneet niin rakenteetkin ovat silloin monimutkaistuneet ja tästä nimenomaan kärsivät kuntalaiset jotka tarvitsevat palveluja uudella tavalla

ensimmäinen on se että ydinvoima ja koko tämä energiaratkaisu tukee ilmastopolitiikkaa elikkä siis hillitsee ympäristön saastumista

toinen on se että tällä tavalla turvaamme sähkön toimintavarmuuden kohtuullisen hinnan ja omavaraisuuden

hautala ole voinut sietää

siinäkin miten sitä tuotetaan ollaan minusta erittäin hyvällä tolalla

siellä on tukku samanlaisia tapauksia tulossa ratkaisuun jossa yksityisyyden suoja on voittanut suomessa mutta euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa taas sananvapaus

nämä kaksi ydinvoimalaa jotka nyt ovat tulossa ainoastaan korvaavat nämä lopetettavat hiilivoimalat ja niistä tulevan sähkön ynnä sitten venäjän sähköntuonnin

ei ole palveluseteleitä ei saa olla

se on saasteetonta ja sillä tavalla suomen kannalta tärkeä että se tuotetaan kotimassa vaikka uraani tuleekin muualta

se riippuu sitten kunnasta itsestään minkälaiset voimasuhteet siellä on ja miten nopeasti pystytään nimenomaan tämä palvelurakenne uudistamaan

vuotoshan on tietenkin sen verran kiistanalai nen kysymys että se on muutettu niin sanotuksi kemihaaran tulva altaaksi jossa otetaan huomioon nämä natura suojelualueitten vaatimukset

kun minä olen kuunnellut tätä keskustelua näistä uhkakuvista niin minä ihmettelen onko se ikään kuin anteeksipyyntöä sellaisilta ihmisiltä jotka ovat tukeneet niitä aatteita diktatorisia aatteita natsismia ja kommunismia

olisin puuttunut sitten sellaiseen asiaan että tämän palvelurakenneuudistuksen viivästyminen on valitettavaa koska kunnat joutuvat todella hankalaan taloudelliseen tilanteeseen seuraavien vaalien jälkeen

pitää muistaa että euroopassa on suunnitteilla uusia ydinvoimaloita suomen lisäksi ranskaan bulgariaan romaniaan slovakiaan ja baltian maihin eli emme ole tässä asiassa yksin niin kuin on yritetty väittää

myös kollajasta on tehty selvitys mutta sitä ei ole hyväksytty ympäristökeskuksessa ja kollajankin allas olisi lähinnä tullut tehostamaan jo ennestään iijoessa olevia voimalaitoksia ja estämään tulvahuiput

toinen minkä voisi sanoa on se että vajaat kymmenen vuotta sitten vtt kokosi suomen energiapolitiikasta perusteoksen energia suomessa kirjan joka on juuri nyt päivitetty ja tämä päivitystarve ei niinkään johtunut teknisistä läpimurroista energiantuotannossa tällähän tätä strategiaa on myös perusteltu teetähksta miestä päästrategi ja mään eikä myöskään ympäristövaikutusten vähentämisestä vaan päivityksen tarve johtui niistä suurista muutoksista joita energiamarkkinoilla on koettu

kun ne ottavat lainaa ja kun ne verottavat enemmän kuin tähän saakka palveluja ei ole tarvinnut leikata subjektiivisia oikeuksia ei ole tarvinnut purkaa

hautala vasemmiston

arvoisa puhemies

minä haluan kysyä sitä onko nyt oikein se että greenpeace tekee järjetöntä työtä tuolla ulkopuolella pyytää että lähetetään vastalauseita kansanedustajille ja aikoo vielä lyödä meidän äänestäjien nimetkin johonkin ihmeelliseen itsekkyyden muistomerkkiin joka tällä hetkellä minun käsitykseni mukaan on näkyvissä tuolla eduskuntatalon edessä

sen takia kunnat ihan varmasti joutuvat sekä tämä eduskunta ja kunnat sen tosiasian eteen että jostakin on säästettävä ja jotakin on priorisoitava

minä en missään nimessä hyväksy sitä että opintotuki sidottaisiin indeksiin

norjallahan on kohtuuhintainen sähkö turvattu kohtuuhintainen sähkönsaanti vesivoimaloista

on vahinko että tämä paras hankkeen

tiedän että olen kyllä vastarannan kiiski omassa eduskuntaryhmässänikin

näin sen takia että ottakoot lainaa

ruotsissa puolet sähköstä tuotetaan vesivoimalla ja puolet ydinvoimalla

lainoilla tässä on itse kukin joutunut itsensä elättämään silloin kun on opiskellut ja työllä tehnyt töitä puolipäivätöitä ja opiskellut ja ottanut lainaa

jos se olisi onnistunut nimenomaan palvelurakennetta olisi ennätetty uudistaa ennen kuin lama ja säästöt tulivat olisi päästy paljon pienimmin vaurioin

tämän alkukeskustelun perusteella voisi sanoa että ehkä valtioneuvosto ei olekaan oikea taho tekemään tämmöistä selvitystä vaan se pitäisi tilata ulkopuolelta

meidän kaikkien jotka äänestämme ydinvoiman puolesta pitäisi ehdottomasti kieltää tämmöiset muistomerkit

ja suomi on osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita minkä olemme me kuluttajat käytännössä todella huomanneet kohoavina sähkön hintoina jos ruotsissa ja norjassa ei sada tarpeeksi tai jos siellä sataa liian paljon

pakkanen omassa puheenvuorossaan toi sen kaikkein tärkeimmän ongelman mistä tämä kitka johtuu mistä tämä kuntarakennekitka johtuu

ehkä sitten saataisiin tietää mitkä ovat ne todelliset luvut todelliset syyt siihen tilanteeseen minkä vuoksi tämä hyvin harvinainen lausumaehdotus ponsiehdotus on tähän sisällytetty

meillä ei ole minkäänlaisia lukukausimaksuja hollannissa on

tavallinen kansalainen suomalainen ei voi liittyä sen jäseneksi ja vaikuttaa samalla tavalla sen toimintaan kuten esimerkiksi puolueitten toimintaan

kun ja jos ryhdytään pohtimaan sitä miten voidaan lisätä sähköntuotantoa ja kotimaisia uusiutuvan energian lähteitä niin niitähän on tuotu tässä keskustelussa aika useissa puheenvuoroissa jo esille

kun kuntia todella yhdistetään ja koska ketään ei saa sanoa irti sen viiden vuoden aikana on rakennettava moniportainen hallinto

miten sen hallinnon kanssa sitten käy kun pitäisi palvelurakennetta yrittää uudistaa

ei ole kumma että tämä maahanmuuttopolitiikka tulee vaaliaseeksi ja vaaliteemaksi yhdeksi tärkeäksi vaaliteemaksi seuraavissa vaaleissa ja minun mielestäni on erittäin hyvä että tulee

lainalla tässä on pitänyt monen köyhän opiskella aikanaan ja opiskelevat vieläkin mutta minä en kyllä pidä siitä että hyväosaisten perheitten lapsia tuetaan koko ajan

merkittävimmät uusiutuvat energianlähteet ovat totta kai bioenergia vesivoima ympäristölämpö kierrätyspolttoaineet ja myös tuulivoima vaikka se tulee kyllä kalliiksi

ei niinkään sen takia että siellä olisi tehty kuntaliitoksia vaan siellä on sosiaali ja terveystoimessa niin sanottu tilaajatuottaja malli joka ei ole kyllä tehostanut kansalaisten palveluiden saantia vaan se on tuonut vain niitä rakenteiden ja byrokratian himmeleitä lisäportaita järjestelmään

ministeri sanoi juuri äsken että pakolaisstatuksen saaminen suomessa on vaikeaa että se on helpompaa ulkomailla

mistään demokratiasta tässä todellakaan ei ole kysymys

no todennäköisesti syynä ei ole suinkaan tämä että siinä olisi erilaiset syyt minkä vuoksi muualla myönnetään enemmän pakolaisstatuksia kuin suomessa vaan se että sinne muualle menee enemmän sellaisia ihmisiä jotka ovat todella aitoja pakolaisia niin kuin saksaan

puun lisääntyvä energiakäyttö ei kuitenkaan saa vaarantaa puun riittävyyttä metsäteollisuuden tarpeisiin ja tärkeää on juuri että tällä energiastrategialla ei tuhota meidän teollisuuttamme teollisuuden kilpailukykyä eikä myöskään kotitalouksia ajeta konkurssiin

se on ollut kyllä oululaisten kannalta paha asia

sen takia meillä ei ole tutkivaa journalismia että journalistit pelkäävät ja lähteet pelkäävät koska he joutuvat oikeuteen sen takia jos he puuttuvat kunnallisten päättäjien tai muitten päättäjien tekemisiin

sitten yksi tärkeimpiä uudistuksia jota kaikki kunnissa odottavat on tietenkin tämä terveydenhuollon uudistus

kun seuraa greenpeacen toimintaa esimerkiksi lapissa ja näitä iskuja mitä se on tehnyt niin siitä näkee miten ammattitaitoista mediatoimintaa se kykenee harrastamaan

tämä pitää pitää koko ajan mielessä

me olemme odottaneet ja odotamme kuin kuuta nousevaa uutta terveydenhoitolakia joka yhdistäisi perusterveyden ja erikoissairaanhoidon